kun kyseessä on vielä kunta joka on etunenässä tehnyt valtiovallan vaatimia toimenpiteitä kuntarakenteeseen liittyen on todella epäkiitollista saada näistä toimista tällainen palkinto

kun täältä katselee esimerkiksi näitä velkaantumisasteita niin kyllähän monet kunnat ovat liemessä olivat ne sitten isoja tai pieniä

niin sanottu sevonin toimikunta esitti harkittavaksi että kymenlaaksossa sijaitseva kaksikielinen pyhtää siirretään helsingin hallinto oikeuden tuomiopiiriin jolloin kuopion ja kouvolan hallinto oikeuksista muodostettava tuomioistuin olisi yksikielinen

näin ei ole esitysluonnoksen mukaan tapahtumassa vaan pyhtäätä esitetään kuuluvaksi kuopion hallinto oikeuden tuomiopiiriin millä on vaikutuksia muun muassa henkilöstön kielitaitovaatimuksiin

jokainen tietää että kun tämä tilanne elää koko ajan niin mehän reagoimme siihen mitä me olemme arvioineet näitten tulijoitten määräksi ja siihen ollaan sitten suhteutettu tätä rahaa

vielä kerran tähän julkisen puolen supistamiseen

kyllä se niin on että kun nämä määrät kasvavat niin silloin siihen täytyy sitten vastata ja se vastaus on sitten lisätalousarvio jos tarvetta ilmenee

se on seuraus siitä että kun vientiteollisuuden työpaikat ovat hävinneet me joudumme miettimään myös niitä julkisen puolen työpaikkoja silloin

ja mitä tulee siihen isoon kuvaan niin me olemme suhtautuneet tähän turvapaikkakysymykseen todella vakavasti perustaneet maahanmuuton ministeriryhmän jotta tämä tieto kulkee ministeriltä toiselle ja tiedämme joka päivä missä mennään näihin asioihin liittyen

vaikka kielikysymyksellä ei liene talouden näkökulmasta ratkaisevaa merkitystä on mielestäni nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kyseenalaista haaskata rahaa uuden kaksikielisen tuomioistuimen perustamiseen

tilastokeskuksen tuoreen tilaston mukaan tämä gäppi sen viennin jota tarvittaisiin jotta julkista sektoria kyettäisiin rahoittamaan ilman lisävelkaantumista ja toteutuneen viennin välillä kasvaa koko ajan ja jotakinhan sille asialle täytyy tehdä

arvoisa herra puhemies

kotouttamisen puolella on esimerkiksi semmoinen idea että siinä vaiheessa kun ihminen tulee maahan ja hänet rekisteröidään kysytään sosiaaliturvatunnusta ynnä muuta tietoa mahdollisimman nopeasti kartoitetaan myös hänen osaamisensa ja silloin voidaan nopeuttaa näitä toimenpiteitä

aivan

onko tähän ongelmaan tulossa keinoja ja ollaanko olemassa olevia työkaluja notkeuttamassa niin että ihminen voi niin halutessaan opiskella uuteen ammattiin taloudellisesti turvattuna

se on äärimmäisen hienoa että tämmöisiä positiivisia signaaleja tulee

eli nämä investointia tukevat infrahankkeet ovat äärimmäisen tärkeitä jotta hän ei enää näy totta viestinnän investoinnit eivät esty tai hidastu

ja kun nyt päästiin tämmöiseen positiiviseen vireeseen niin haluaisin kysyä te varmaan olette samaa mieltä kun tämä työhyvinvointi nousi tässä keskustelussa esille

sitä on vain viime kaudella käyty vähän ylätasolla

nyt tämän tulevan neljän vuoden aikana se on tarkoitus oikeasti viedä työpaikoille ja se on se haaste millä saadaan nämä asiat ja hyvät toiminnot vietyä myös pienille työpaikoille

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

suomen tulevat menestystarinat löytyvät akselilta pohjoinen ulottuvuus kaivostoiminta meriteknologia ja biotalous

kaikki nämä uudet lainausmerkeissä nokiat vaativat hyviä kuljetusyhteyksiä liikenneväyliä

voi olla että osa suomen aikaisemmista liikenneratkaisuista ja painotuksista tulee muuttumaan kun otetaan huomioon uusi kansainvälinen tilanne ja pohjoisen suomen mahdollisuudet venäjää unohtamatta

ympäristövaliokunnan mietintöön sisältyvän vastalauseen jonka ovat allekirjoittaneet sekä perussuomalaisten että keskustan kansanedustajat mukaisesti esitän että emme hyväksy nyt tehtyä esitystä sillä toisin kuin hallitus väittää se lisää huomattavasti rakennuspaikkakohtaista varmentamista alalla

trans siperia radan merkitys tulee nousemaan

suomi voisi toimia ja sen tulisi toimia vihreänä logistiikkaväylänä euroopan ja aasian välillä trans siperia rataa hyödyntäen ja siihen keskittyen

lisäksi lisäkustannuksia aiheuttaa tyyppihyväksynnän hakeminen

ylipäänsä rakennustuotteiden hyväksymisprosessi aiheuttaa pienellä liikevaihdolla toimiville pienyrityksille toiminnan kokoon nähden suhteettoman suuria lisäkustannuksia

edellä olevan perusteella esitän että lakiehdotukset hylätään

arvoisa herra puhemies

työhyvinvointi ymmärretään monella eri tavalla

ylipäätään sitten kun tässä tavoitellaan niitä säästöjä kuten sanoin tämä on hallitusohjelmaan kirjattu niitten säästöjen suuruus riippuu täysin siitä miten ne menevät näihin alakohtaisiin työehtosopimuksiin

edellisen hallituksen tavoitteista köyhyyden vähentäminen työllisyyden kestävän kasvun ja kilpailukyvyn vahvistaminen syrjäytymisen ehkäisy ja talouden vakauttaminen olivat päätavoitteita

jos hallituksen ohjelma on toimiva ja tavoitteisiin päästään antaa se toki hyvän pohjan tulevaisuudelle jos työllisyys ja talouskasvu paranevat mutta tämä paketti on jättänyt monta asiaa varjoonsa

muun muassa huonokuntoisten homekoulujen tarpeisiin suunniteltu rakennuttajayhtiö kuulostaa mielenkiintoiselta sillä edellytyksellä että se yhtiö pystyy vahvalla osaamisella toteuttamaan laadukkaita korjausurakoita joissa erityisesti suomalaiset rakentajat saavat työtä

arvoisa herra puhemies

on siellä toki maininta

hallitus laatii laajan selvityksen parlamentaarisen työn pohjalta energiasektorin politiikkavaihtoehtojen edistämisessä

selvitystyön tavoitteena on parantaa suomen kilpailukykyä ja vahvistaa energiaomavaraisuutta ilmastotavoitteet huomioiden

olisiko julkisen talouden vakauttamisessa pitänyt ottaa kantaa myös suomen ja euroopan unionin välisten sopimusten sisältöön maksuosuuksien uudelleen tarkasteluun tai nettohyödyn lisäämiseen eun päätösten vaikutukset kun ovat usein suoraan suomalaisia yrityksiä rokottavia

korotukset koskevat myös vankeuden ohella määrättäviä sakkoja joten ne ankaroittavat merkittävästi esimerkiksi rattijuopumusrikoksista tuomittavia rangaistuksia

esitys merkitsee siten huomattavaa ankaroitumista rangaistuskäytäntöön

tämän vuoksi edunvalvontaan eu tasolla on panostettava merkittävästi nykyistä paremmin

sanon tämän ihan suoraan

panee vaan oikeasti miettimään kuinka tosissaan hallitus uskoo että keinot ja käytettävissä olevat resurssit riittävät suomen nostamiseksi todelliseen nousuun

olemme niin monen ulkopuolisen vaikuttavan tekijän puristuksissa että meidän omaehtoinen pelastumisemme vaatii maailmanlaajuisen nousukauden tai ainakin vahvan suomea hyödyntävän vientibuumin nousemisen

lisätulojen keräämistä valtiolle

uusien toimialojen nousu ottaa aikaa

kriminaalipolitiikan vakiintuneena tavoitteena on kuitenkin myös rikollisuudesta ja sen kontrollista johtuvien haittojen ja kustannusten oikeudenmukainen jakaminen yhteiskunnan rikoksen uhrien ja rikoksen tekijöiden kesken

tässä taloudellisessa tilanteessa on välttämätöntä ja oikeudenmukaista että aikaisempaa suurempi osa rikollisuuden kustannuksista siirtyy rikoksista tuomittujen maksettavaksi

suomi nousuun on oltava kansallinen tahtotila jota kohden kaikki tekevät työtä yhdessä

osa tuloja koskevasta tavoitteesta on tarkoitus saavuttaa lisäämällä automaattista liikennevalvontaa

toivottavasti tämä hallitus pystyy johtamaan tämän tahtotilan toteutumista

tässä esityksessä ehdotetaan kumottavaksi vähittäiskaupan sekä parturi ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annettu laki

tavoitteena on purkaa vähittäiskauppoja sekä parturi ja kampaamoliikkeitä koskeva aukiolosääntely jolloin elinkeinonharjoittaja voisi aiempaa vapaammin päättää milloin hän pitää liikkeensä auki

jaksossa työllisyys ja kilpailukyky on todettu että osana sääntelyn purkua kauppojen aukioloa vapautetaan

uudistus on esimerkki sellaisesta mahdollistavasta sääntelystä joka ei perustu lainsäätäjän käskyihin ja kieltoihin vaan elinkeinoelämää ja yrittäjyyttä edistävään joustavaan toimintaan

edustaja turusen lakialoite on äärimmäisen kannatettava mutta tässä kohtaa voisi keskustella myös siitä mikä on meidän kunkin asenne harmaaseen talouteen

korotuksia on arvosteltu siitä että ne kohdistuvat erityisesti köyhiin ja syrjäytyneisiin toisaalta sen vuoksi että ne koskevat kaikista suurituloisimpia

uudistuksen arvioidaan lisäävän sekä kaupan alan yritysten valmiutta tarjota työtunteja nykyisille työntekijöille että valmiutta palkata uusia koko ja osa aikaisia työntekijöitä

eli kyllä meillä jokaisella on itsellämmekin peiliin katsomisen paikka siinä kohtaa että kun joku kysyy haluatko kuitin niin mitä siihen vastaat

jos nyt olen ihan oikein ymmärtänyt niin meidän pitäisi keskustella tästä raportista ja siitä mitä tämä raportti meille kertoo ja mitä tästä voisi oppia niin ettei samoja virheitä tehdä uudelleen ja uudelleen

uudistuksella parannettaisiin sekä perinteisen kaupan kilpailukykyä suhteessa verkkokauppaan että sitä kautta kotimaisen ja suomessa sijaitseviin toimipisteisiin perustuvan kaupan kilpailukykyä suhteessa ulkomaiseen verkkokauppaan

toisaalta kaikista pienituloisimpien sakkoja ei koroteta suhteellisesti yhtä paljon

harmaata taloutta vastaan taistelemme sekä hallituksessa että oppositiossa ja kun oppositio on nyt tässä edustaja turusen lakialoitteessa tarjonnut yhden vaihtoehdon taistelussa harmaata taloutta vastaan niin kyllä soisin että hallituspuolueet ottaisivat tämän esityksen mielihyvin vastaan